arvoisa puhemies

kannatan ed

erkki virtasen tekemää esitystä

kannatan ed

kannatan

kannatan ed

kuopan ehdotusta

kannatan

ja satakymmenen seitsemänkymmentä yksi poissa kahdeksan toista eduskunta hyväksyi hietanen eduskunta hyväksyi arvoisa puhemies

mietintö linjaa edusti vuolanne sievinen kannatan ed

monelle meistä kansalaisuus on itsestäänselvyys emmekä pohdi sitä mikä merkitys kansalaisuudella on meille tai muille

se tarkoittaa että tulee hyväksytyksi uuteen yhteisöön

nimittäin voimassa olevan kansalaisuuslain aikana muun muassa kansalaisuushakemusten kesto on ylittänyt suorastaan sietämättömät rajat

osa on tulkinnut erittäin tiukasti erityisesti juuri näitä kansalaisuuslakiin liittyviä kielitutkintovaatimuksia mikä on nyt käytännössä tarkoittanut sitä että kansalaisuuden saamismahdollisuudet ovat pitkälti riippuneet siitä poliisipiiristä mistä maahanmuuttajat ovat kansalaisuutta hakeneet

arvoisa puhemies

kiitos puhemies

tämän lain piiriin on pitkään jo kuulunut myös lähisuhdeväkivalta ja suomi on saanut vähintäänkin kyseenalaista mainetta siinä että olemme poikkeus lähisuhdeväkivallan sovittelun suhteen moneen muuhun sivistysyhteiskuntaan verrattuna

tämä suomalainen tapa sovitella lähisuhdeväkivaltaa siinä missä joitakin muitakin rikos tai riita asioita on kyseenalainen ehkä sen takia että erityisesti lähisuhdeväkivaltatapauksissa on vaikea nähdä että sovittelun osapuolet ovat tasavertaisessa asemassa

ykn naisiin kohdistuvan väkivallan ja hän tekisi vielä kaikenlaisen syrjäyttämisen ehkäisyyn keskittynyt toimikunta cedaw toimikunta on tässä viime kesän aikana vaatinut suomea selvittämään erityisesti juuri tätä sovittelukäytäntöämme lähisuhdeväkivallan osalta

olen hivenen huolissani että näyttää että julkinen keskustelu tästä puuttuu täysin

no näin on osittain käynytkin

kielitaito on ehkä tärkein sitoutumisen muoto mikä maahanmuuttajalla on tullessaan jonkun yhteiskunnan jäseneksi

on toivottavaa että lakivaliokunta seuraavan kerran käsitellessään tai avatessaan tätä lakia uskaltaisi myös aidosti kysyä onko tämä sovittelu se ainoa oikea tapa tai edes ollenkaan oikea tapa käsitellä aidosti rikosasiaa jossa toinen osapuoli on selkeästi heikommassa asemassa jossa toinen osapuoli useimmiten joutuu kantamaan myös syyllisyyttä siitä että uhrina hän ei ole valmis sovitteluun

tosin myönnettäköön myös se että kielitaidoksi riittää aluksi se että pärjää arjessa ja pärjää työyhteisössä sillä kielitaitohan on sosiaalinen taito

aina välttämättä koulutus tai edes kirjoitustaito ei ole se ensimmäinen tai kielikoulu tai edes kirjoitustaito ensimmäinen asia joka maahanmuuttajan pitäisi oppia vaan sen arjen kielenkäyttö että selviää normaaleista arkisista asioista

siinä edelleen edellytetään hyviä taitoja ja mielestäni se on ristiriidassa tämän lakipykälän muitten vaatimusten kanssa

toinen mikä mielestäni hallituksen esityksestä ja perustuslakivaliokunnan mietinnöstä puuttuu on selkeästi se että kielitaitoa pitäisi edelleenkin olla mahdollista osoittaa muullakin tavalla kuin pelkkien tutkintojen kautta eli työyhteisössä voisi muun muassa käydä testaaja joka testaisi kielitaitoa

seuraava puute tässä laissa on mielestäni edelleenkin perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeenkin se että tämän lain sukupuolivaikutuksia ei vieläkään ole arvioitu

voimassa olevan lain seurauksena on ollut valitettavasti nähtävissä se että monissa maahanmuuttajaperheissä kotiäidit jotka ovat tulleet perheen yhdistämisen kautta ovat jääneet vaille kansalaisuutta koska he eivät ole a ensinnäkään saaneet riittävää koulutusta ja b heitä ei tietyllä tavalla ole imaistu tähän yhteisöön ja c tämä kielitaitovaatimuskynnys on ollut niin korkea että kotiäiti joka ei välttämättä pysty harjoittamaan sitä kieltä ei ole pystynyt myöskään ylittämään kolmosen vaatimustasoa

niinpä suomessa ja ihan minunkin tuttavapiirissäni on useampia surullisia tapauksia siitä että koko muu perhe on saanut suomen kansalaisuuden mutta äiti ei ole saanut kansalaisuutta juuri tämän kielitaitovaatimuksen takia

seurauksena on ollut se että nykyisin kansalaisuudesta seuraa ainakin yksi merkittävä asia nimittäin suomen passi koko muu perhe pystyy matkustamaan lähtömaahan suomen kansalaisina mutta äiti matkustaa jatkuvasti epävarmalla muukalaispassilla jonka kohtelusta me kuitenkin tiedämme että varsinkaan kriisialueilla se ei välttämättä ole paras mahdollinen

valtiovarainministeri kataisen vastauspuheenvuoro halveksuu sekä muutoksenhakulautakunnan työntekijöitten työpanosta että perusturvaansa nyt turhaan odottavia ihmisiä

kun kyse todellakin on siitä että ei ole olemassa konetta joka tekee oikeudenmukaisia päätöksiä sinne tarvitaan fyysisesti edes kertaluontoisesti sen verran lisää henkilöstöresurssia osaavaa henkilökuntaa joka pystyy tekemään nämä päätökset

pää tori murden on se että mitään että huoleni sukupuolivaikutusten arvioinnin lisäksi on se kun tässä selkeästi on jätetty tämä korkeampi taitovaatimus tämän perustutkimuksen perusta tie viemään kiljutkin

koska vasemmistoliitto on jo viime kaudella esittänyt esittänyt tällä kaudella joka budjetissa lisää rahaa tähän ja hallitus ei näistä tilanteista huolimatta ole selkeästi halunnut reagoida tähän ja ottaa ihmisten perusturvaan liittyvää hätää tosissansa niin minä haluaisin tässä yhteydessä kysyä

minkään peruskielitutkinnon kohdalle onko tämän tarkoituksena osoittaa että me hyväksymme sen tilanteen että meillä on suomessa kansalaisuutta vailla oleva matalapalkkainen työntekijäjoukkio joka on selkeästi eriarvoisessa asemassa ja jolle vielä erikseen kielitutkinnon kautta osoitetaan että se on toisarvoinen ihmisryhmä suomessa

koska valtiovarainministeriö tulee tuomaan esityksen korvausjärjestelmästä näille ihmisille jotka ovat odottaneet liian pitkään jopa siinä määrin että se vaarantaa heidän terveytensä

kenen etu on kohdistaa tämä erottelu ja korkeampi kielitaitovaatimus erityisesti näihin mahdollisesti kaikista heikoimmassa asemassa oleviin

arvoisa puhemies

heinäluoman lakialoite on täysin linjassa vasemmistoliiton kaksi viikkoa sitten käsitellyn ryhmäaloitteen kanssa jossa myös esitimme sekä sitovaa ennakkoilmoittamista että kattoa

sasin puheenvuoron jälkeen on kuitenkin sääli todeta että eurooppa ei selvästikään vieläkään ole tajunnut elävänsä aikaa jossa aidosti rahan liikkeille tarvitaan paitsi kansallista säätelyä myös kansainvälistä säätelyä

olen erittäin iloinen siitä että euroopassa ja ennen kaikkea isossa britanniassa on jo liikkeellä transaktioverouudistus robinhood vero jonka taakse suoranaisesti tai epäsuoranaisesti ovat asettuneet muun muassa pääministeri gordon brown angela merkel sekä ranskan presidentti sarkozy

tämän tyyppistä sammon ryöstön veroa mielestäni meillä myös suomessa pitäisi harkita tässä tilanteessa jossa tämän taloudellisen taantuman syyt löytyvät erityisesti juuri tästä ahneesta rahan liikkeestä mutta sen maksumiehet ovat tavallisia suomen kansalaisia

arvoisa puhemies

olen jäänyt odottamaan edes jonkinlaista aloitteellisuutta valtiovarainministeripuolueelta joka väittää hoitavansa valtiontaloutta hyvin ja on jättänyt kuitenkin ahneuden kokoisia aukkoja ja ilmeisesti jättää myös jälkeensä isoja aukkoja erityisesti rahan liikkeiden valvonnan suhteen

muun muassa tästä syystä mielenterveyskuntoutujien omaisten saama taloudellinen ja muu tuki sekä palvelut vaihtelevat olemattomasta lähes olemattomaan

millä aikataululla ja minkälaisilla toimilla omaisille itsellensä on aiottu räätälöidä palveluita ja tukimuotoja

kuntien tilanne on tuttu ja kuten täällä on jo todettu joka viides nuori ja joka kymmenes suomalainen potee jonkin sortin mielenterveysongelmaa ja jokaisella näistä mielenterveyskuntoutujista on vähintään yksi omainen ja näiden omaisten riski sairastua itse esimerkiksi vaikeaan masennukseen on moninkertainen muuhun väestöön verrattuna

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että yhä enemmän ammattilaisuutta vaativaa hoitoa ja hoivaa kaatuu koteihin läheisille ja omaisille tai kuntoutujat jätetään käytännössä yksin

kuinka hallitus aikoo varmistaa laitospaikkojen hävitessä oikea aikaisen ja oikein mitoitetun hoitoon pääsyn mielenterveyskuntoutujille ja kuinka hallitus aikoo samalla varmistaa että myös omaisten hyvinvointi huomioidaan psykiatrista hoitopäätöstä tehtäessä

arvoisa puhemies

alanko kahiluodon tapaan haluan ensinnäkin kiittää tästä historiallisesta tatusotu päätöksestä mikä on tullut mutta ihmetellä sitä kauneusvirhettä mikä sinne jäi

se että alle neljän kuukauden apurahansaajat rajattiin tämän ulkopuolelle voi tarkoittaa sitä että ihminen voi olla apurahalla ympäri vuoden koskaan pääsemättä tämän sosiaaliturvan piiriin

kyse on isosta ryhmästä nimittäin esimerkiksi tanssijoitten kohdalla apurahat pääsääntöisesti ovat näitä alle neljän kuukauden apurahoja ja tanssijat ovat kovin kovin kovin työtapaturma alttiita

tällä hetkellä tämä työtapaturmaosuus on juuri se ongelmallisin osuus tässä eli nyt isot kustannukset ja isot vaivat jäävät sitten yksilöitten kannettavaksi mihin perinteisesti muilla aloilla on kuitenkin yhteiskunta myös tullut avuksi

arvoisa puhemies

käsissämme on tänään vanhasen kakkoshallituksen tilinpäätös

vanhasen testamentti osoittaa että hitaita ovat herrojen kiireet kun epäoikeudenmukaisuutta köyhyyttä ja syrjäytymistä poistetaan

haluaisin todellakin tietää perusteita siihen miksi nämä kaikista köyhimmässä ja huonoimmassa asemassa olevat alle neljän kuukauden apurahansaajat jätettiin tämän uudistuksen ulkopuolelle

vanhasen kakkoshallitus on koko toiminta aikansa osoittanut haluttomuutta ennalta ehkäistä ja poistaa lisääntyviä tuloeroja kiriä kiinni lasten hyvinvointi ja ter veyseroja sekä ennakoida ja toimia niin että suomeen ei synny ennätyksellistä nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyttä

tutkittu totuushan on että suomi menettää miljardeja veroeuroja vuodessa siksi että vanhasen ja kataisen pulju yksinkertaisesti kieltäytyy osoittamasta riittäviä resursseja harmaan talouden torjuntaan

niinpä sinivihreä hallitus ottaa kansalta kalliin pikavipin jonka kymmenkertaista korkoa se itse ei ole koskaan maksamassa

tämän kymmenkertaisen koron tulevat maksamaan tämän päivän lapset ja nuoret pitkäaikaistyöttömät sekä ylipäätään ne joita tulevien rikkaille osoitettujen verohelpotusten jälkeen tässä maassa on enää tätä verotaakkaa kantamassa

näin on tapahtunut muun muassa vantaalla rikkaassa espoossa porvoossa tuusulassa mäntsälässä ja kokemäellä

näyttää myös siltä että sinivihreä poliittinen eliitti ei ole oppinut viime lamasta mitään ei vaikka meillä on tuoreita tutkimuksia siitä että juuri julkista sektoria ja toisaalta perusturvaa ei pitäisi horjuttaa sellaisina aikoina joita parhaillaan elämme

omaishoitajat ja heidän hoidettavansa on pakotettu uusiin sopimuksiin heikommin ehdoin

julkisen turvaverkon vahvistamisen sijaan vanhasenkataisen hallitus repii ja ulkoistaa ihmisten toimeentuloa ja turvaa kiihtyvällä tahdilla

on pakko kysyä

tämä todennäköisesti ei ollut se vaalilupaus jonka muun muassa kokoomus näille matalapalkkaisten naisvaltaisten palvelualojen ammattilaisille antoi

nuorten syrjäyttäminen köyhyyden syventäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden synnyttäminen aiheuttavat vielä vuosien ja vuosikymmenenkin päästä inhimillistä kärsimystä mutta ennen kaikkea myös kansantaloudellista laskua johon edes keskellä tällaista kriisiä jota elämme meillä ei pitäisi olla varaa

siinä missä hallitus tyytyy vain heiluttelemaan huuliaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on valmis tekoihin joilla turvataan se ettei viime laman testamentti toistu

osasyy on se että kuntien laatimat kriteeristöt muun muassa rajaavat osin täysin mielivaltaisesti myös niitä omaisia tuen ulkopuolelle jotka lain mukaan olisivat siihen oikeutettuja

siksi tulemme yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään tarpeellisia liisa elisa reen reesus ja suomalaisten lisäresursseja suomalaisen arjen kipukohtiin erityisesti sen turvaverkon vahvistamiseen jota jokainen tällä hetkellä hädässä oleva suomalainen tarvitsee

lisäksi tuen saamisen kriteerejä on nyt säästösyistä entisestään kiristetty ja yhä useampi omainen jää vaille tarvitsemaansa taloudellista tukea

siksi esitämme lisäyksiä perusturvaan lisäämme määrärahoja työllistämiseen ja lisäämme määrärahoja koulutukseen

miksi hallitus ei lupauksistaan vuosittain toistuvista lupauksistaan huolimatta ole siirtänyt omaishoidon tukea kelaan tai edes laatinut valtakunnallisia yhteisiä kriteerejä joita jokaisen kunnan on noudatettava

minä en edelleenkään ymmärrä miten voi olla että sinivihreä hallitus on valmis jälleen kerran uhraamaan nuoret niin kuin se teki vuosi sitten vastaavaan aikaan

toisin kuin automaattiase kourassa maailmaa lähestyvä hallituksemme vasemmisto haluaa myös varmistaa ettei finanssi polttoaine ja ruokakriisiä elävä maailma ja ennen kaikkea sen köyhistä köyhimmät kansalaiset joudu vielä syvemmän kurjuuden kieliin siksi esitämme vähennystä isaf operaatiosta ja sillä rahalla lisää siviilikriisintyöntekoa

samoin esitämme että suomi kirii omaa osuuttansa kehitysyhteistyössä jotta maailman köyhät selviäisivät tässä maailmassa

herra valtiovarainministeri millä talouspoliittisella jekulla te aiotte puolustella näin huonoa taloudenpitoa

huomauttaisin myös että työmarkkinajärjestöjen välillä sovittiin vain työehdoista ei siitä miten esimerkiksi yövuorossa olevalle pienen kaupan yksinhuoltajaäitimyyjälle taataan vuoropäivähoitopaikka omalla paikkakunnalla jos se nyt sitten vaikka sattuisi olemaan orivesi tai otetaan joku ihan tästä lähikunnistakin niin että se on sellaisen matkan päässä että lapsi edes kerran valveilla ollessaan näkisi myös äitinsä ja se olisi inhimillisen matkan päässä ettei taas äidille tulisi työpaikalle turhan pitkää useamman tunnin matkaa

arvoisa puhemies

minäkään en kysy haluttomalta pääministeriltä mitään vaan osoitan kysymykseni kunta ja oikeusministereille

osa harmaata taloutta on kovaa vauhtia siirtymässä sosiaali ja terveyssektorille sitä myötä kun kunnat kiihtyvällä tahdilla ulkoistavat toimintojansa ja myyvät sille jolta halvimmalla saa

valitettavasti viimeistään tällä eduskuntakaudella on käynyt selväksi että suositukset ovat lähinnä poliitikkojen omantunnon puhdistuksia eivät niinkään asiakirjoja joilla saataisiin ainakaan aitoja laadullisia muutoksia terveydenhuollon puolella

osana tätä ongelmaa on että on hirvittävän vaikea valvoa näitä kuntien itsensä tekemiä päätöksiä silloin kun kyse on ulkopuolelta ostetuista palveluista

muun muassa tampereella tämä on aiheuttanut sen että eräässä sairaalassa psykogeriatrisen osaston ulkoistaminen on johtanut täysin laittomaan tilanteeseen näitten vanhusten kannalta eli siellä on jatkuvasti liian vähän ihmisiä hoitamassa pää ja

on valitettavaa että erityisesti saattohoidon puolella meillä on alueellisesti suuria eroja

meillä on eroja yksityisen ja julkisen sektorin välillä ja meillä on erityisesti syntynyt eroja siitä johtuen että meidän laitospaikkojamme vähennetään

ja luotan näitä vanhuksia

isona ongelmana tässä on se että ne henkilöt eli luottamushenkilöt jotka ovat aikoinaan tehneet tämän ulkoistamispäätöksen eivät pääse edes tarkistamaan sinne työpaikalle tätä tilannetta saatikka se että työsuojeluvaltuutetulla on vaikeuksia tulla silloin kun kyseessä on niin sanottu ostopalvelu ulkopuolisilta yksityisiltä tuottajilta

on valitettavaa että se stigma joka mielenterveyteen tai mielen sairauteen liittyy heijastuu myös siihen minkälaista kohtelua muun muassa usein ylikansoitetuilla psykogeriatrisilla osastoilla olevat vanhuksemme saavat

valitettavasti suomessa on useampia psykogeriatrisia osastoja joissa ei ole erityistä huonetta ei erityistä tilaa viimeisille tunneille viimeisille minuuteille vaan vanhus saattaa viettää viimeiset hetkensä vessassa tai pukuhuoneessa eikä niinkään arvokkaassa olotilassa

yhdyn huoleen siitä mitä tämän jälkeen tapahtuu

nimittäin tämä muutos tai jopa se että tulee rangaistavaksi tehdä vääränlaisia ilmoituksia ei ratkaise sitä perusongelmaa että itse asiassa meidän itsemme ehdokkaina ja poliitikkoina pitää sitoutua tähän avoimuuteen

tosin täytyy myöntää että tässä salissa eräät henkilöt ovat julkisesti ja avoimesti sanoneet että he tekevät jotakin koska se ei ole rangaistavaa

ehkäpä sitten sen verran kuitenkin antaa tämä rangaistavuus jonkinlaista sykäystä oikeaan suuntaan

ehdokkaat voivat olla sitoutuneita ja he saavat olla sitoutuneita valitutkin saavat olla sitoutuneita erilaisiin yhteiskunnallisiin vaikuttajatahoihin mutta pitäisikö meidän olla laatimassa jonkinlaista järjestelmää jolla avoimesti kansanedustajat tai kunnanvaltuutetut ilmoittaisivat kaikki sidoksensa joiden arvioivat vaikuttavan työhönsä kansanedustajana tai valtuutettuna

olen ymmärtänyt että esimerkiksi eduskunnan sivuja näitä matrikkeleita kovasti viime keväänä alettiin päivittää mutta en tiedä ovatko ne vieläkään ajantasaisia siinä mitkä ovat meidän sitoumuksemme tällä hetkellä

olen olettanut että jokainen hallitus oppii edellisten hallitusten virheistä ja oletin että edellisestä taantumastakin olemme oppineet sen että erityisesti työllisyyskysymyksissä on oltava tarkkoina siinä vaiheessa kun alkaa näyttää siltä että työllisyyskehitys on heikentymässä

ensi vuonna todellakin tulee aika jolloin suomen kaltaisten maiden pitäisi noudattaa eussa itse asettamiaan tavoitteita kehitysyhteistyömäärärahojen suhteen

siksi onkin vähintään hämmentävää että kun hallituksella on ollut tiedossa tämä eduskunnan tahtotila niin tammikuun lopussa hallitus on antanut kannanoton eun ensi vuoden budjetin painopisteistä joissa ei sanallakaan siis ei sanallakaan mainita kehitysyhteistyötä tai sille asetettavia tavoitteita

senpä takia ihmettelen mikä motivoi hallitusta leikkaamaan näitten seuraavien kahden kuukauden osalta juuri työllistämis koulutus ja erityistoimista sekä työttömyysmäärärahoista

eli tämä signaali mielestäni on aika omituinen ellei tarkoituksena ole sitten tietoisesti luoda muutaman kuukauden sisällä jo työvoimareserviä työttömien armeijana

mielestäni tämä jälleen osoittaa että vaikka eduskunta ja erityisesti ulkoasiainvaliokunta on kerta toisensa jälkeen täällä jopa lausumien muodossa korostanut kehitysyhteistyön merkitystä suomalaiselle politiikalle ja myös suomalaiselle sanotaanko ulkopolitiikalle niin siitä huolimatta suomen hallitus syystä tai toisesta haluaa jälleen kerran osoittaa kääntävänsä selkänsä maailman lapsille

hyvä ministeri tietää vanhasta kokemuksesta pitkällä poliittisella urallansa että poikkeussääntöjä ja poikkeusmahdollisuuksia sovelletaan erittäin harvoin suomessa

olin iloinen siitä että puheenjohtaja ed

ainakin nykyisen voimassa olevan lain soveltaminen on osoittanut että ensinnäkin poikkeusmahdollisuuden käyttäminen on vaihdellut poliisipiireittäin ja tämä kielipykälä on tehnyt sellaisia tilanteita että vaikka henkilö olisi täyttänyt nämä poikkeus pää poikkeus kun edellytykset ja poikkeusedellytykset hänen hakemustaan ei ole poliisilaitoksella edes otettu vastaan koska hän ei ole täyttänyt kielitaitovaatimusta